se tekee myös sen että maakunnissa tulevaisuudenusko menee eteenpäin

toista se oli sisäministeri rajamäen aikana joka rekkojen seassa sateessa seisoi siellä käytännön työssä

nykyisessä euroopan unionissa ei ole suomelle ollut viime aikoina tarjolla mitään reilua integraatiota

suomen ei pidä osallistua ei latillakaan ei eurollakaan ei jenilläkään enää näihin paketteihin koska ne eivät toimi

te ette saaneet hallituksessa tätä läpi tämä hallitus yhdessä sen teki

tämä edustaja mustajärven kysymys oli aiheellinen

niinpä nyt peloteltiin ja uhkailtiin että tulee maailmanloppu jos suomi ei suostu muutoksiin jos sopimusta ei tule ja suomalainen euroeliitti pankinjohtajineen laulaa samassa taustakuorossa

valiokunta katsoo että hybridi ja informaatiosodan aikakaudella on tärkeää vahvistaa yhteistyötä ja erityisesti strategisen viestinnän ja kyberpuolustuksen alueella

ja mitä vaalilupauksiin tulee te viimeisenä eduskuntapäivänä viime kaudella valmistelitte ison kasan ehdotuksia ja äänestitte itse niitä vastaan

nyt kun tämä kohtalonyhteys pakkoliitosten ja soten välillä saatiin murrettua mikä oli hyvä niin mihin tarvitaan tällaista kunnallista viiden vuoden irtisanomissuojaa ja ketjutusta

kuorma autoyrittäjät pienyrittäjät turveyrittäjät monet tällaiset henkilöt kokisivat tämän signaalin erittäin hyväksi ja jos on joku kasvurahasto niin eikö sitä voisi kohdistaa nimenomaan näihin investointeihin koska meidän yhteinen kansallisomaisuutemme joka on teissä ja rautateissä rapautuu

meillä muutenkin puolustuspolitiikassa on poikettu hyvästä käytännöstä joka meillä on ollut pitkään

kuinka voi olla että tämmöinen hyvä on romutettu

rahapoliittinen itsenäisyys lisäisi suomen liikkumavaraa ja taloudellista uskottavuutta

siihen tuli jo hyviä vastauksia edustaja sinnemäeltä ja kumppaneilta

aivan niin kuin ministeri rehula sanoi omaishoidon tuki nousee myöskin niin että kyllä näitä plusmerkkisiäkin asioita on voidaan sanoa että plusmerkkisiä asioita on

tämä sijoittajavastuista puhuminen on pelkkää hämäystä

tuloksellisuuden tehostamiseksi kansalliset resurssit tulisi suunnata keskeisiin asiakysymyksiin ja tavoille tulisi hakea muiden kannatusta

arvoisa puhemies

yhteistyötä

on tehty selontekoja yhteisellä parlamentaarisella valmistelulla jossa kaikki ovat olleet mukana

vastoin yleistä harhakäsitystä eurosta ei ole suomelle ollut kiistatonta etua ei edes ennen eurokriisiä joka vie suomen syvemmälle näiden vastuiden rahoittamiseen

kyllä tämä näkymä on se että osin tätä pidetään ilmeisesti läntisissä vanhoissa maissa vanhoissa länsimaissa ikään kuin ranskan takapihana ja on ajateltu että hoitakoon ranska

mutta toinen asia arvoisa puhemies

euroopan unioni on suomelle luonteva poliittinen yhteisö jonka kehittäminen vahvistaa suomen vaurautta ja turvallisuutta

eli aivan oikein kun sanoitte että vain kreikan vienti on surkeampaa kuin suomen tällä hetkellä mutta kuitenkin meillä näyttää olevan kokoomuksen johdolla varaa aina tukea kreikkaa tukipaketti toisensa jälkeen niin että emme me sitten tässä katsannossa näytä olevan köyhiä

tosiasia on että asiantuntijoiden mukaan huippukokous ei ole tuonut mitään todellista ratkaisua tähän eurokriisiin

hätäkeskukset

ulkoasiainvaliokunta on korostanut tarvetta säännölliselle poliittiselle dialogille naton kanssa myös afganistanin isaf operaation päättymisen jälkeen

kreikan ainut mahdollisuus päästä jaloilleen on jättää osa veloistaan maksamatta ja palata omaan valuuttaan jotta maa pystyy pärjäämään maailmanmarkkinoilla

mitä on käynyt

tämä ei ole hyvä asia että maan turvallisuudessa menetellään sellaisilla menettelyillä jotka eivät ole tarpeeksi painavia

arvoisa ministeri mitä te teette jotta potilasturvallisuus paranee ja jotta ihmiset saadaan hoitoon myös syrjäalueilla ja pienemmissä kunnissa

elvytystä pitäisi saada

arvoisa herra puhemies

tekeekö hallitus sen millä tavalla kasvurahaston tavalla tai muulla tavalla mutta tätä voi hyvin kannattaa vaikka se onkin edustaja soinin esitys

ja sitten

minä olettaisin että valiokunnan puheenjohtaja ministeri tai tätä lakia kannattavat kertovat ne kustannusvaikutukset mitä tästä on

näin tehtiin islannissa

euroopan unionissa on tällä hetkellä ainakin kaksi erilaista suuntausta

on kuitenkin huolestuttavaa että tällaiset pienet ja varsin vähävaraiset maat tuntuvat olevan ainoita joita näihin operaatioihin ollaan saamassa

arvoisa puhemies

kun katsotaan tulevaisuutta niin on hyvä että sosiaalinen media kansat läpi euroopan tulevat tietämään tämän sopimuksen hahmotelman koska nythän tämä keskustelu vasta alkaa ja tämä keskustelu euroopassa todella käydään ja sen jälkeen kritiikki nousee hollannissa itävallassa kaikissa niissä maissa joissa maksajat asuvat

osa jäsenmaista suhaa ohituskaistalla rajua ylinopeutta kohti syvenevää integraatiota yhteisvastuuta ja liittovaltiota

kustannustason kurissapito on yksi tärkeä asia ja sen takia perussuomalaiset eivät voi ymmärtää miksi päästöttömälle energialle kuten ydinvoimalle vesivoimalle ja jopa tuulivoimalle mitä minä en kyllä oikein ymmärrä mutta päästötöntä sekin on sitten pistetään veroa

osallistuminen unifil operaatioon nostaa suomen kokonaisosallistumisen tasoa ja vahvistaa suomen panosta yk johtoiseen kriisinhallintaan ja osoittaa suomen tukea yklle kokonaisuudessaan

ei riitä pelkästään se että oppositio tai muut saavat tietoa pitää pystyä vaikuttamaan

kuinka katsotte arvoisa pääministeri hallituksenne onnistuneen tässä tavoitteessa ja politiikassa kun kylmät luvut ovat nämä

minkälaiset taloudelliset kustannukset näistä on

arvoisa herra puhemies

tämä eun taisteluosastojen niin kuin telakalla olo

ulkoasiainvaliokunta on muistuttanut että pohjoismaisen yhteistyön todellinen syventäminen edellyttäisi pohjoismaiden välisen luottamuksen huomattavaa vahvistamista ja merkittäviä poliittisia päätöksiä kansallisesti esimerkiksi työnjaon ja erikoistumisen mahdollistamiseksi

pääministeri katainen lähti ja sdpn valtiovarainministeri jutta urpilainen lähetettiin omiensa toimesta

vielä suuren valiokunnan vastalauseessa portugalin osalta todettiin että ei tässä voida olla mukana mutta nyt on suorastaan välttämätöntä olla mukana

nyt kansalta viedään tuhkatkin pesästä kreikan kilpailukyky on mennyttä euron takia kansa on vaikeuksissa mutta euroeliitti ajattelee vain omaa arvovaltaansa

valiokunta korostaa että naapurusto ei esimerkiksi varauksetta jaa eun arvoja tai tavoittele länsimaista liberaalia demokratiaa

ja sitten kun puhutaan ryhdistä niin kansainvälisen ilmastopaneelin johtaja on joutunut eroamaan ahdistelusyytteiden johdosta

toivon että keskustelusta tulee vilkas ja että siinä käydään läpi operaatioon liittyviä näkökohtia suomen osallistumisesta kansainväliseen kriisinhallintaan yleisemminkin

tuloksen selittää se että suomen markka olisi ruotsin kruunun tavoin devalvoitunut voimakkaasti finanssikriisin jälkimainingeissa ja näin valmistanut vientiämme

olette jossain määrin kyllä sijaiskärsijä tässä asiassa mutta nyt kun lisäbudjetti on auki niin onko siellä yksi uusi avaus jonka te voisitte tuoda uusi idea ja mikä se voisi olla

arvoisa herra puhemies

eli kyllä tämä tilanne täytyy nyt sikäli kääntää toisinpäin että onneksi on suomen kaltaisia onneksi on näitä pieniä maita jotka haluavat suojella naisia ja lapsia

tällaisten taluttajienko talutusnuorassa pitäisi olla

valtiovarainministeri rinne miten te edistätte työllisyyttä

arvoisa puhemies

ja aivan lopuksi arvoisa puhemies

ei tämä kriisi ole poistanut tulevia kriisejä eivätkä ne poistu hallinnollisilla päätöksillä

ruotsi ja tanska kaksi pohjoismaata siihen vielä mukaan iso britannia ja baltia tässä olisi meille luonteva poliittinen yhteisö

arvoisa puhemies

ensin pantiin maata hallitsemaan pankkieliitin edunvalvoja ja nyt pakotetaan kreikan perustuslakiin pykälä että ulkoiset velat pitää maksaa aina ensin

voitteko kertoa miksi teette näin

eun naapuruuspolitiikan tulisi olla tärkeä osa ulko ja turvallisuuspolitiikkaa mutta vastuu on jäsenmailla

tiivistyvä yhteistyö ruotsin ja muiden pohjoismaiden sekä baltian maiden kanssa on kuitenkin jo nyt tärkeää kun etsitään ratkaisuja itämeren ja pohjois euroopan turvallisuuden ja vakauden vahvistamiseen

te lupasitte televisio ohjelmassa jossa me puolueiden puheenjohtajat puhuimme viestintäasioista että digitaalisen median arvonlisäveroa alennetaan

se kehittäisi meitä loisi vaurautta ja turvallisuutta mutta kataisen hallituksen johdolla suomea viedään kohti tulonsiirtounionia

arvoisa herra puhemies

valiokunta on korostanut että eurooppa keskeinen naapuruuspolitiikka ei saisi rajoittaa globaaleja suhteita kuten taloudellisten ja poliittisten suhteiden vahvistamista aasiaan tai yhdysvaltoihin

ja tällaista järjestelmää pitäisi tukea

herra puhemies

kuka sitä ministeriötä johtaa ja millä tavalla

arvoisa puhemies

jos ei suomen eduskunta palauta sitä veto oikeutta alaviitteen voimalla niin se on tällä kokouksella poistettu

arvoisa ministeri arhinmäki miten te kuvittelette että itsenäistä puolustusta voidaan tehdä puolet halvemmalla kuin nato puolustusta

voimmeko me luottaa siivoojat putkimiehet duunarit taksimiehet ja muunlaiset työntekijät kun te kerran sanotte että näihin kohdennetaan määrärahoja

arvoisa puhemies

huomenna tämä voidaan suomalaisen veronmaksajan kohdalta pistää kiinni

yhteisvastuusta sanotaan että sitä ei kannateta ainakaan tässä vaiheessa ainakaan tässä vaiheessa ehkä ensi kuussa foliohattuun tulee emoaluksesta toisenlainen viesti

minun mielestäni tämä on aivan käsittämätöntä kaaripyssypolitiikkaa

ei tämä ole minun keksintöni sanon vain kansankielellä sen minkä saksan perustuslakituomioistuimen presidentti andreas vosskuhle on sanonut hienovaraisemmin

kirjoitin viime plokissani että viime helmikuussa ministeriö lainvastaisesti salasi vakuudet ja ovatko ne vakuuksia ollenkaan vai mitä ne ovat

me emme voi sille mitään mitä lontoo tekee mitä saksa tekee mitä rooma tekee mitä ateena tekee mutta sille me voimme mitä me teemme ja me äänestämme ei

kannatan sitä kovasti että kaikki nämä asetelmat käydään läpi ja selvitetään mitä kaikkea on harjoiteltu ja mihinkin aikaan mutta pääasia on että on harjoiteltu

hyvät kansanedustajat

tässä minä haluan että suomen puolustuskyky ja maanpuolustus turvataan siitä tässä on kysymys

olisi traagista ja kohtalokasta jos menettäisimme demokratian pelastaessamme euroa ja matkatessamme kohti syvempää integraatiota

markkinatietoihin perustuen väitin että kyseessä on monimutkainen total return swap johdannaissopimus

kiitoksia erityisesti edustaja mustajärvelle että on lukenut sen eilisen puheen kokonaisuudessaan

mutta totta kai suomi osallistuu aina harjoituksiin ainoastaan kumppanimaana se on meidän linjamme ainoastaan kumppanimaana